näillä lisäyksillä voitaisiin ylläpitää nykyistä tasoa suuremmat materiaalihankinnat tarvitsisivat lisärahoitusta

arvoisa puhemies

toiminnan tehokkuuteen pitäisi kiinnittää huomiota siellä missä on saavutettavaa

tietysti myös pienissä kunnissa on tehtävä uudistustyötä ja sitä mielellään tehdäänkin mutta mitä hallitus aikoo tehdä jotta saisi myös nämä keskuskaupungit ja kehyskunnat mukaan julkisen talouden tehostamiseen ja tehostamisen talkoisiin

arvoisa puhemies

puolustusvoimien mukaan resurssien näin raju leikkaaminen vaarantaa koko puolustuksen tehtävän ja tavoitteet

tasavallan presidentti niinistö korosti eilen valtiopäivien avajaispuheessaan tässä salissa koko maan puolustamisen tärkeyttä liittoutumattomuutta ja yleisen asevelvollisuuden turvaamista

uudistushalua kunnissa on oikeasti paljon mutta se että ei suostu tekemään uudistusta niin kuin hallitus määrää ei tarkoita välttämättä sitä että kunnissa ei ymmärrettäisi asian tärkeyttä

suomen linja on jo pitkään ollut sotilaallinen liittoutumattomuus

ylivoimaisesti kiireellisin uudistus sote palvelujen järjestäminen ja sen rahoitus uhkaa jumiutua kuntarajoihin ja rakenteisiin

yhteistyön niin euroopan unionin kuin pohjoismaidenkin kanssa pitää jatkossakin kuulua osaksi suomen turvallisuus ja puolustuspoliittista linjaa

suomi on pohjoismaisen yhteistyön kautta sitoutunut turvaamaan rauhaa alueellisesti ja kansainvälisestikin nimenomaan ylläpitämällä ja vahvistamalla omaa kansallista turvallisuuttaan ja puolustustaan

tämänvuotinen suomen puheenjohtajuus nordefcossa vahvistaa näiden lupausten merkittävyyttä

arvoisa puhemies

puolustuksen kaventaminen on tälle hallitukselle tuttuun tapaan aloitettu maakunnista eikä valitettavasti parlamentaarinen valmistelu kuulunut työskentelytapaan

sisäisen turvallisuuden muiden tekijöiden resurssivaje poliisissa ja rajavartiostossa asettaa paineita puolustusvoimien viranomaisyhteistyön kasvattamiselle

arvoisa puhemies

tasaiseksi taputeltu ja loistavaksi linjattu päätös kerrottiin kyselytunnin alla tarkoituksellisesti kiireessä ulos

kaikki tämä kertoo siitä miten hallitus keskittyy vaikeaksi tiedettyjen päätösten sijaan pitämään kuusikkonsa kasassa ja silottelemaan tuloksia ulospäin

arvoisa puhemies

hallituksen kuntapolitiikka ja sosiaali ja terveydenhuollon järjestämispyrkimykset ovat ehkä karmaisevin esimerkki siitä mitä tapahtuu kun poliittinen ideologia ohittaa järjen ja asiantuntemuksen

myös perusvähennyksen kotitalousvähennyksen ja muiden vähennysten korotuksilla sekä osinkotuloverotuksen muutoksilla on vaikutuksensa ja ne on korvattava kunnille täysimääräisesti jo hallitusohjelmankin mukaisesti

monet kunnat pannaankin selviämään mahdottomasta tilanteesta

monet veropäätöksistä osoittautuivat kuitenkin epäoikeudenmukaisiksi

hallitus onneksi otti onkeensa keskustan ehdotuksista osinkoveropäätöksen epäoikeudenmukaisuuksien korjaamiseksi

hallitus selittää paljon talouspolitiikassaan niin kutsutuilla dynaamisilla vaikutuksilla

näyttää siltä että hallitus on laskenut edukseen positiiviset vaikutukset mutta ei lainkaan negatiivisia dynaamisia vaikutuksia joita säästöistä ja leikkauksista ilman muuta aiheutuu

uutinen kreikan kriisipaketin laajentamisesta koko euroaluetta koskevaksi pelastusohjelmaksi vahvisti tiedon että kreikka ei todellakaan ole ainoa yli varojensa elänyt maa

kaikessa tässä kriisitilanteessa hyvää on se että euroalueen maat ovat kyenneet sopimaan näin mittavasta tukipaketista ensinnäkin kreikalle erityisesti kohdentaen ja sitten vielä koko euroalueelle valuutta arvoa vakauttaakseen

tällaisen solidaarisuuden kääntöpuolelta täytyy ehdottomasti löytyä tiukat lainan takaisinmaksuehdot joiden toteutumista valvotaan ja määritellyt sanktiot jotka myös astuvat voimaan jos ehdot eivät täyty

suomalaisina voimme olla tyytyväisiä tapaan millä täällä valtiontaloutta on hoidettu

muut maat ovat siis tulossa suomen linjoille

jos rahaliiton kasvu ja vakaussopimuksen mukaan olisi tiukemmin eletty ei moiseen kriisiin olisi edes jouduttu

arvoisa puhemies

euromaat ovat siis sitoutumassa pelastamaan euron ja se vaikuttaa positiivisesti myös niiden eu maiden markkinoihin ja markkinavakauteen jotka eivät rahaliittoon kuulu

kysymys kuuluu

missä kulkee vastuunkannon raja euron ulkopuolisilla unionin mailla

muun muassa iso britannia ilmoitti kieltäytyvänsä kunniasta tukea euroa tässä muodossa vaikka se ilman muuta kärsisi euron romahduksesta

jatkossa kreikan on sitouduttava talouden tasapainottamistoimiin ja vietävä läpi koko talouden uudistava ohjelma

asioihin on pystyttävä tarttumaan jo paljon aiemmin

jos jotain hyvää tästä katastrofista voi koitua niin sen täytyy olla uusien toimintatapojen omaksuminen valvonnan tehostuminen komission euroopan keskuspankin ja kansainvälisen valuuttarahaston taholta

näistä historiallisen suurista valtionosuusleikkauksista huolimatta hallitukselta on tullut joka vuosi kunnille uusia tehtäviä ja velvoitteita

eriarvoistumisen tie niin kuntien kuin myöskin asukkaitten kohdalla on aivan vääjäämätön ja muun muassa näistä syistä johtuen kannatan edustaja korhosen tekemää lausumaesitystä

täällä puolin ja toisin vedotaan siihen millä tavalla erilaiset kansainväliset taloustoimijat kommentoivat suomen taloutta ja taloudenhoitoa ja hallituksen toimia

on syytetty muun muassa siitä että tämä kilpailukykypaketti olisi kansainvälisen työlainsäädännön vastainen

itse asiassa nyt jälleen kerran on todettava se että esimerkiksi ilo kansainvälinen työjärjestö on sanonut että kilpailukykypaketti lakipaketti on juuri nyt hyvä ja käyttökelpoinen suomessa tämän poikkeuksellisen talous ja työllisyystilanteen takia kunhan ne keinot siinä ovat väliaikaisia

ja näinhän hallitus on määritellyt nuo mahdollisesti käyttöön otettavat keinot kolme vuotta kestäviksi joten tähän vetoaminen ei enää ole relevanttia

sillä on todella iso merkitys paikallisille ja laajemminkin ajateltuna metsätaloudelle ja metsäteollisuudelle aina tuota äänekosken hanketta myöten

päävire tietysti näissä hallituksen toimissa on selkeästi pääkaupunkiseutua suosiva se on päävire tässä kuitenkin

näitten hankkeiden perusteena on esitetty muun muassa asuntotuotannon vauhdittamista ja sitä että rakennusaikaiset työpaikat lisääntyvät

raha ei riittänyt sitten tuonne äänekoskelle eikä myöskään soklin kaivoksen liikennejärjestelylle

arvoisa puhemies

valtionosuusjärjestelmää uudistetaan ja toivottavasti sellaiseen suuntaan jossa se tunnistaa nykyistä monipuolisemmin erilaiset palvelutarve ja olosuhdetekijät kuten esimerkiksi sairastavuuden tai harvan asutuksen

arvoisa herra puhemies

hallituksen tiedonantokäsittely antaa eduskunnalle tilaisuuden keskustella vaikeasta ja vakavasta asiasta mutta aikataulu on toki kysymyksiä herättävän tiukka laajan ja monimutkaisen asian käsittelylle

nykyinen valtionosuusjärjestelmä onkin vahvasti korjaava ja erilaisia toimenpiteitä tukeva

onko kyseessä vain muodollisuus jonka lopputulos on kaikkien tiedossa ja jolla pyritään kuittaamaan demokratian kirjain kun huomisen äänestystuloksen jo kutakuinkin tiedämme

kysyisinkin ministeri tölliltä tai ministeri rehulalta olisiko valtionosuusjärjestelmää mahdollista uudistaa entistä kannustavammaksi sillä tavalla että kuntien panostukset esimerkiksi ja nimenomaan terveyttä edistäviin toimenpiteisiin palkittaisiin tuon järjestelmän kautta

esimerkiksi pankkiunioni ja yhteinen pankkivalvonta tarkoittaisivat suomelle entistä suurempia vastuita muiden maiden pankkien heikosta tilanteesta ja olisivat taas askel kohti liittovaltiota

maakohtaisten taloussuositusten saattaminen voimaan kaikissa eun jäsenmaissa on kannatettava asia niin kuin kaikki muutkin toimet jotka edistävät sitä että jokainen maa kantaisi itse vastuuta taloudestaan tulevaisuudessa

herää kysymys miksi muut maat eivät ole kiinnostuneet vaatimaan itselleen niin ylivoimaisia vakuusjärjestelmiä ja minkä takia ne maat jotka ehkä asiaa harkitsivat luopuivat vaateistaan

ovatko vakuusvaatimukset olleet sen arvoisia että suomi tulee olemaan tämän kyseenalaisen erityisasemansa ansiosta heikommilla muissa tulevissa neuvotteluissa muun muassa maataloustuki ja rakennerahastoneuvotteluissa

ensinnäkin ministerille kiitokset siitä että nyt on vihdoin tartuttu tarmolla siihen että kuntien velvoitteita todellakin vähennetään ja että jos uusia tehtäviä tulee niin niihin annetaan sitten sataprosenttinen korvaus valtion taholta

aluehallinto ja sote kuviot ovat uusiutumassa ja näissä melskeissä varmasti riittää kuntasektorilla todellakin haasteita eikä vähiten siinä että uusia haasteita tulee koko ajan ulkoapäin

olettekin vedonneet suomen kuntapäättäjiin ja johtajiin että uusia vastaanottokeskuksia kyettäisiin perustamaan heti ihan taajaan ympäri suomea ja itäsuomalaisena edustajana voin sanoa että siellä aikamoinen valkoinen alue asian suhteen onkin

yhteiset velat ajavat meitä kohti liittovaltiokehitystä ja laajempaakin harmonisointia muun muassa hyvinvoinnin saralla mikä tarkoittaisi muun muassa meidän sosiaaliturvamme heikentämistä

espanja väittää nyt pelastavansa vain pankkeja mutta tukipaketti näyttäisi olevan samalla pohjalla kuin aikaisempien apua pyytäneiden maiden paketit

mutta kiinnostaa tietysti myös se onko nyt sitten varmistettu se että kunnan päättäjillä on tässä uudessa oudossa tilanteessa tarpeeksi tietoa ja taitoa olla vastaanottamassa näitä ja kuinka tämä rahoituspuoli hoituu

pankkien kuolemankierteen katkaisee yleensä valtion väliintulo

kokonaisuutena tässä laissa painotetaan kunnan vastuuta liikuntapalveluista ja myös asukkaiden kuulemista liikuntaa koskevassa päätöksenteossa

mutta on kuitenkin pohdittava sitä vahvistaako laki liikunnan asemaa peruspalveluna kunnissa riittävästi kun se jättää kuitenkin velvoitteitten väljyyden takia liikunnan aseman vahvistamisen kuntien oman päätöksenteon varaan ja nyt kun ollaan tilanteessa että kunnilla on enemmän tehtäviä kuin resursseja niin liikunta asiat voivat jäädä sivuun

erityisenä huomiona on sanottava myös että näkökulmaa lasten oikeudesta liikkumiseen on vahvistettu nyt tässä lausuntokierroksen lopussa ja esityksessä tuodaan esiin jonkin verran enemmän omatoimisen liikunnan mahdollistamista sosioekonomisesta taustasta huolimatta oikein hyvä asia ja tätä on myös lapsiasiavaltuutettu eniten korostanut

seurauksia kaikesta tästä voidaan vain hämärästi hahmottaa

emme voi edetä niin että kriisimaa vuorollaan kaatuu syliimme ja teemme isoja ratkaisuja vailla laajempaa kuvaa siitä millaista euroopan tilaa tavoittelemme

kun laki kuitenkin korostaa kuntien velvollisuutta kuulla kuntalaisia liikuntaa koskevissa päätöksissä lasten ja nuorten osallisuuden varmistaminen kaipaisi kuitenkin vielä korostamista

elikkä jos uusi kuntalaki tulee voimaan sillä vahvistettaisiin lasten ja nuorten osallisuutta esimerkiksi nuorisovaltuustojen avulla

mutta on huomioitava että erityisesti lasten ja nuorten kuuleminen liikunta asioissa jäisi kuntalain uudistumisen varaan